toki sitä tulee edelleen kehittää ja sen toimintakykyä turvata

tuo asia minkä edustaja jalonen otti esiin tästä hätäkeskusten johdon sijaintipaikasta

tulen aivan lähipäivinä sen asian selvittämään

arvoisa herra puhemies

tässä esityksessä oleva etnisen profiloinnin kielto perustuu toisaalta perustuslakiin jossa todetaan että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa alkuperän vuoksi ja toisaalta myös sitten kansainvälisiin sopimuksiin eli ykn rasisminvastainen komitea on esimerkiksi linjannut ihan yksiselitteisesti että ulkonäköön perustuva valvonta on kiellettyä

toki täällä perusteluissa sitten todetaan se että valvonnan kohteita valittaessa valinta usein tehdään näköhavaintojen perusteella tavoitteena kohdentaa valvonta ulkomaalaisiin

eli kun puhutaan esimerkiksi tuntomerkeistä joihin esimerkiksi edustaja eerola viittasi niin kyllä niitä poliisi toki käyttää ja saa jatkossakin käyttää

mutta tavoitteena on se että ulkomaalaisvalvonta voitaisiin tehdä sellaisella tavalla joka mahdollisimman vähän asettaisi ulkomaalaiset eri asemaan ja johtaisi mahdollisimman harvoin aiheettomiksi osoittautuviin henkilöllisyyden tarkastuksiin ja näitä henkilötarkastuksia ei saisi kohdentaa siten että vain tietyn fyysisen ominaisuuden tai etnisen alkuperän omaavat henkilöt tarkastettaisiin

arvoisa puhemies

ehdotetulla sääntelyllä turvataan avunsaantia väestölle sekä viranomaisten hätäkeskuslaitoksen pelastustoimen poliisitoimen sekä sosiaali ja terveystoimen resurssien optimaalista käyttöä

tavoitteena on toiminnan järkevä hoitaminen ja avunsaannin turvaaminen tarvitseville

hätäkeskustoiminnan taloudellisia reunaehtoja tehtäviä ja vaatimuksia sekä resursseja arvioidaan kehys ja budjetti sekä tulosohjausmenettelyissä palvelujen turvaamisen näkökulmasta

hallituksen esitys koskee sääntelyä jolloin hätäkeskuslaitoksella olisi oikeus siirtää vastaanotettu ilmoitus erilliseen jonoon odottamaan vastausta jos ilmoitus tulee liittymästä tai laitteesta jota ei pystytä tunnistamaan ja paikantamaan esimerkiksi niin sanotut sim kortittomat puhelut tai on perustelua epäillä ilmoituksen olevan hätäkeskustoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua häirintää tai väärinkäyttöä

hätäkeskuslaitoksen siirtäessä hätäilmoituksen erilliseen jonoon soittaja kuulee tiedotteen

sim kortittomalta näyttää myös puhelu hätäkeskuksessa jos puhelin toimii muussa kuin oman teleoperaattorin verkossa ja tällöin puheluun vastataan mikäli ilmoittaja ei itse katkaise puhelua

hätäkeskuslaitoksella on häirintä tai väärinkäyttötapauksissa oikeus palveluiden turvaamiseksi rajoittaa teknisin menetelmin ilmoitusten käsittelyä kohtuulliseksi ajaksi

hätäilmoituksen voisi tehdä palveluun rekisteröitynyt

arvoisa puhemies

jos rekisteröimätön henkilö tekee hätäilmoituksen tekstiviestillä hänelle lähetetään pyyntö hätäpuhelun soittamiseen ja ohjeet rekisteröitymiseen

yleisesti käytössä olevana vakiintuneena viestintäpalveluna tekstiviesti on perusteltu hätäilmoituskanava erityisryhmien lisäksi muillekin käyttäjille

ehdotuksen taustalla on euroopan unionin niin sanottu paluudirektiivi jolla on säädetty kielteisen päätöksen saaneiden ulkomaalaisten palauttamisesta

palvelusta parhaan hyödyn saavat ensisijaisesti kuulovammaiset ja muut erityisryhmät joille hätäpuhelun soittaminen on vaikeaa tai mahdotonta

vapaaehtoisella paluulla tarkoitetaan sitä että viranomainen ei saata ulkomaalaista kotimaahansa vaan tämä palaa sinne omaehtoisesti joko avustettuna tai itsenäisesti

tällä hetkellä käytössä ovat hätäkeskuskohtaiset gsm numerot joita ei yleisesti markkinoida

rekisteröitymistä tavoitellaan koska sillä turvataan hätäkeskusjärjestelmän toimivuutta ja pystytään välttämään myös mahdollista ilkivaltaa

rajauksella rekisteröityneisiin käyttäjiin voi olla kielteisiä vaikutuksia erityistilanteissa kuten esimerkiksi kouluampumistapauksissa tai sieppauksissa

vastaanottokeskus myöntäisi avustuksen ja paluun käytännön järjestelyt hankittaisiin puolestaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta

esitys sisältää ehdotuksen vastaanottopalvelujen rajoittamisesta silloin kun ulkomaalaisen olisi mahdollista palata vapaaehtoisesti kotimaahansa

voimassa olevan lain tulkinnan mukaan maasta poistumisen estyessä ulkomaalaiselle on myönnettävä tilapäinen oleskelulupa vaikka hänen olisi mahdollista ja turvallista palata kotimaahansa vapaaehtoisesti

viiveitä voi esiintyä ennen kuin tuo hätätekstiviesti on perillä

on koettu ongelmaksi että ulkomaalainen voi tietyissä tapauksissa käytännössä itse valita jäävänsä maahan vaikka viranomaiset niin maahanmuuttoviranomaiset kuin sitten myös jopa korkein hallinto oikeus olisivat katsoneet että perusteita maahan jäämiselle ei ole ja että henkilö voisi turvallisesti palata kotimaahansa

tilapäisen oleskeluluvan saaminen merkitsee käytännössä sitä että kahden vuoden kuluttua ulkomaalainen voi saada jatkuvan oleskeluluvan

ulkomaalainen voi nykyisin itse omalla toiminnallaan tai passiivisuudellaan vaikuttaa maahan jäämiseen ja oleskelun laillistumiseen ajan kuluessa

tiedossani ei ole muuta yhtä myötämielistä järjestelmää tällaiselle ikään kuin väärinkäytökselle

jos henkilö ei muissa maissa tee yhteistyötä viranomaisen kanssa tai myötävaikuta asiassaan hän jää yleensä odottavaan tilaan tai sitten joutuu laittomasti oleskelevan asemaan

arvoisa puhemies

tällä hallituksen esityksellä mahdollistettaisiin se että oleskelulu pahakemuksen ulkomailla voisi tulevaisuudes sa jättää suomen edustuston sijasta toisen schengen valtion edustustolle tai ulkoiselle palveluntarjoajalle

säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten että jatkossa maasta poistumisen estyessä tilapäistä lupaa ei myönnettäisi jos vapaaehtoinen paluu on mahdollinen

ulkoasiainministeriö sopisi suomen edustustolle kuuluvien tiettyjen oleskelulupatehtävien antamisesta ja varmistaisi että tehtävät voidaan turvallisesti ja laadukkaasti hoitaa ulkoisen toimijan toimesta

muutos tarkoittaa sitä että tilapäisen luvan voi saada vain siinä tapauksessa että ulkomaalainen on pyrkinyt myötävaikuttamaan paluunsa järjestelyissä

jos paluun epäonnistuminen johtuu ulkomaalaisen omasta toiminnasta tai vastarinnasta paluun suhteen niin oleskelulupaa ei voitaisi myöntää

oleskelulupahakemus tulee kuitenkin aina ensin suomen edustustoon tarkistettavaksi ennen sen toimittamista suomeen maahanmuuttovirastolle joten muutoksella tavoitellaan vähintään samaa laatutasoa kuin mitä se on tälläkin hetkellä

muutoksen jälkeen tilapäisiä oleskelulupia myönnettäisiin aikaisempaa vähemmän ja vain niille jotka sitä todella tarvitsevat

maahanmuuttohallinnon piirissä myös arvioidaan että tämä ei millään merkittävällä tavalla lisäisi laitonta maassa oleskelua vaan nämä henkilöt tarttuisivat tähän vapaaehtoisen paluun järjestelmään ja sen tuomiin mahdollisuuksiin pääsääntöisesti

oleskelulupatehtävien ulkoistamisessa on ky se samantyyppisestä menettelystä kuin jo viisumeiden kohdalla tehdään esimerkiksi venäjällä ja ukrainassa

viisumiasioissa saadut hyvät kokemukset ulkoistamisesta ja oleskelulupa asioiden suuret määrät joissakin edustustoissa ovat saaneet aiheen pohtia ulkoistamisella saatavia hyötyjä myös oleskelulupa asioissa

valtioneuvoston päätökseen sisältyy myös lausuma jolla hallitus sitoutuu ryhtymään kuitenkin tarvittaviin toimiin tilanteen korjaamiseksi mikäli laittomasti maassa oleskelevien määrä esityksen toteuttamisen myötä merkittävästi kasvaisi

erona on nyt kuitenkin se että oleskelulupamenettely on suomen kansalliseen lainsäädäntöön pohjautuvaa kun viisumiasioissa puolestaan noudatetaan eun viisumiasetusta

huomiota kiinnitetään erityisesti laittomasti maassa oleskelevien riskiin tulla hyväksikäytetyksi esimerkiksi ihmiskaupassa tai harmaassa taloudessa tai joutua elättämään itsensä kerjäämällä tai rikollisuudella

tässä hallituksen esityksessä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta on kyse ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämisestä

perustuslain vaatimuksia korostaa se esityksen lähtökohta että ulkoistaminen tapahtuisi ensisijaisesti toisen schengen valtion edustustolle ja viimesijaisesti ulkoiselle palveluntarjoajalle

pääministeri jyrki kataisen hallituksen ohjelman mukaan lainsäädäntöä kehitetään ihmiskaupan torjumiseksi kaikissa muodoissaan ihmiskaupan uhrien suojelemiseksi ja oikeusturvan parantamiseksi

oleskelulupatehtävien ulkoistamisessa on keskeistä myös se että annettavat tehtävät ovat avustavia ja teknisiä eivätkä ne sisällä mitään päätöksentekovaltaa

ihmiskaupan uhrien auttamisesta on kertynyt kokemusta joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä toimivalle ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmälle ja muille toimijoille jo usean vuoden ajan ja nyt esitettävillä lainmuutoksilla on tarkoitus entisestään kehittää auttamisjärjestelmän toimintamahdollisuuksia

keskeistä on myös se että ulkoisella toimijalla on se sitten toinen schengen valtio tai yksityinen yritys on tehokkaan tietosuojan edellyttämät puitteet kunnossa

tätä lainvalmistelutyötä on edellyttänyt poikkihallinnollinen työryhmän selvitys ja sitten sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti vuosi sitten että tätä ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittämistyötä jatketaan työryhmän johtopäätösten pohjalta

tämä hallituksen esitys ei tuo nopeasti muutoksia oleskeluluvan hakemiseen ulkomailla koska ulkoistaminen oleskelulupa asioissa edellyttää tiedonsiirtoon soveltuvista teknisistä seikoista varmistumista suomalaisen hallintomenettelyn takeiden turvaamista kouluttamista tehtävien hoitamiseen ja etenkin tietoturvallisen menettelyn varmistamista

auttamista koskevan sääntelyn on yleisesti arvioitu olevan riittämätöntä määrittämään erityisesti viranomaisten vastuita ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa sekä turvaamaan ihmiskaupan uhrien yhdenvertaista kohtelua

oleskeluluvat ovat myös monitahoisempia kuin viisumit ja antavat haltijalleen enemmän oikeuksia muun muassa asumisen sosiaaliturvan työnteon opiskelun ja vapaan liikkumisen osalta joten on tärkeää että ulkoistamismenettely toimii laadukkaasti ja sitä valvotaan tehokkaasti

tämän esityksen tavoitteena on kehittää tätä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää tekemällä siitä entistä ennustettavampi läpinäkyvämpi ja eri toimijoiden väliseltä vastuunjaoltaan selkeämpi kokonaisuus

esitys on merkittävä erityisesti auttamisjärjestelmästä vastaavan joutsenon vastaanottokeskuksen käytännön toiminnan näkökulmasta

vaikka nopeita muutoksia ei olisi tulossa tällä esityksellä kuitenkin tehtäisiin mahdolliseksi se että ulkoasiainministeriö voisi ryhtyä valmistelemaan joissakin edustustoissaan todennäköisesti samoissa joissa viisumitoimintoja on jo ulkoistettu esityksessä mainittujen tiettyjen tehtävien ulkoistamista

esitykseen sisältyvillä uhrien auttamista ja tunnistamista tarkentavilla säännöksillä on tarkoitus tehostaa ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjuntaa ja edistää myös näiden rikosten tutkintaa

tästä laista käy entistä selkeämmin ilmi mitkä viranomaiset ovat vastuussa ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja joutsenon vastaanottokeskus vastaisi sellaisten henkilöiden auttamisesta joilla ei ole kotikuntaa ja tukisi kuntia puolestaan kotikunnan omaavien auttamisessa

laista ilmenee myös millä edellytyksillä auttaminen voidaan aloittaa ja vastaavasti lopettaa sekä mitä auttamistoimilla käytännössä tarkoitetaan

laki tuo myös kotikunnan omaavat ihmiskaupan uhrit auttamisjärjestelmän piiriin edistäen uhrien yhdenvertaisuuden toteuttamista

säännösten lähtökohtana olisi niiden soveltaminen kaikkiin suomessa oleskeleviin ihmiskaupan uhreihin kansalaisuudesta tai ulkomaalaisoikeudellisesta asemasta riippumatta

riittää että uhrin tilanteessa on viitteitä ihmiskaupassa uhriutumisesta

ihmiskaupan uhria voitaisiin auttaa ja antaa erilaisia laissa tarkemmin lueteltuja palveluja jo heti ensimmäisestä päivästä alkaen esimerkkinä asuminen toimeentulo neuvonta tai terveyspalvelut

valmistelussa mukana olleiden ja kuultujen toimijoiden näkemykset lainsäädännön yksityiskohdista ovat olleet jossakin määrin ristiriitaisia keskenään

hallituksen lähtökohtana on ollut toteuttaa kaikkein keskeisimmiksi tunnistetut säädöstarpeet jo nyt vaikka ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää ja sitä koskevaa lainsäädäntöä kehitettäisiinkin vielä laajemmin lähivuosina

esitettävät lainmuutokset eivät ole ainoita tarpeellisia toimenpiteitä vaan tämän lisäksi on tärkeätä että auttamisjärjestelmää kehitetään myös käytännön tasolla

esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja uskonnolliset yhteisöt ovat merkittävässä roolissa ihmiskaupan uhrien auttamistyössä varsinkin alkuvaiheen tunnistamisessa

tässä esitettävissä muutoksissa on monelta osin kyse käytännön kirjaamisesta lakiin

esityksellä ei ole arvioitu olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia

ensinnäkin totean että taustana tälle toki on se että suomi on viime vuosina sulkenut ihan säästösyistä suuren määrän edustustojaan ja sen vuoksi oleskelulupien saaminen jos ajatellaan työperäistä maahantulotarkoitusta tai opiskelutarkoitusta on vaikeutunut

niitä voisivat olla esimerkiksi venäjä ukraina intia kiina joissa oleskelulupahakemusten määrät ovat suhteellisen suuret

tässä yhteydessä muistutan että tämä ei koske siis turvapaikkahakemuksia vaan nimenomaan työperäisiä ja opiskeluun liittyviä oleskelulupahakemuksia ennen muuta

painotan myös sitä että ulkoistamisessa annettavat tehtävät olisivat luonteeltaan nimenomaan teknisiä ja avustavia tehtäviä eli korostan sitä että ne eivät sisällä harkinta tai päätöksentekovaltaa

tällaisia tehtäviä olisivat esimerkiksi hakemiseen liittyvien yleisten tietojen antaminen tietojen antaminen hakijalle vaadituista asiakirjoista tai tietojen hakemusten ja käsittelymaksujen vastaanottaminen toimittaminen suomen edustustolle hakijan henkilöllisyyden varmistaminen biometristen tunnisteiden ottaminen ja tallentaminen ja ajanvarausten hoitaminen henkilökohtaista käyntiä varten suomen edustustoissa tai ulkoisen palveluntarjoajan luona ja muita oleskeluluvan hakijan kuulemiseen liittyviä järjestelyiden hoitamisia ja niin edelleen ja lisäksi päätöksen tiedonannon välittäminen

tietenkin on tärkeää niin kuin jo totesin että tätä pohditaan tarkasti perustuslain kannalta koska perustuslain lähtökohta on se että merkittävää julkisen vallan käyttämistä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle ja silloin sentyyppistä tehtävää ei tietenkään voida

keskustelu on päättymätön asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan vuolaus on

pyhä lähetekeskustelua varten esitellään päiveristyksen kymmenesosia poimi sivusto erotetaan sielläkään pulusvaliokunta johon liikenne ja viestintävaliokunnan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväretki yhdestoista osin puomesivusto erottaa taisi olla että ulkoasianvaliokunta jolupulusvalikoiman kolaus

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin haluan vielä todeta sen että tässä ei nyt puhuta sellaisesta ihmisryhmästä joka palautettaisiin tai käännytettäisiin turvattomiin olosuhteisiin niin kuin täällä sanottiin vaan tässä puhutaan sellaisesta ryhmästä tai sellaisista henkilöistä joiden kohdalla maahanmuuttoviraston maahanmuuttoviranomaiset ovat tutkineet heidän tilanteensa ja ovat käyttäneet sitä maatietoa joka maahanmuuttovirastolla on käytettävissään ja ovat todenneet että henkilöllä ei ole perusteita turvapaikkaan ja hän voi palata turvallisesti kotimaahansa

no meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin luottaa siihen viranomaisten arviointiin eli meillä maahanmuuttoviranomaiset arvioivat tekevät tätä arviointia ja niin tekevät kaikissa muissakin maissa ja ajattelen näin että jos me luotamme omiin viranomaisiimme ja luotamme myös omaan oikeusjärjestelmäämme henkilöillähän on mahdollisuus myös valittaa tästä aina korkeimpaan hallinto oikeuteen saakka ja jos siinäkin vaiheessa tulee vielä kielteinen päätös ja meidän korkein hallinto oikeuskin arvioi että henkilöllä ei todellakaan kansainvälisten sopimusten eikä meidän lainsäädäntömme eikä tarjolla olevan maatiedon pohjalta ole perusteita ja oikeutta turvapaikkaan mielestäni silloin on kyllä perusteetonta todeta tai väittää että henkilöt nyt sitten ihmisoikeuksien tai perusoikeuksien vastaisesti oltaisiin palauttamassa turvattomiin olosuhteisiin

eli tässä on kysymys mielestäni myös siitä millä tavalla me ylipäänsä luotamme omiin viranomaisiimme ja tähän omaan järjestelmäämme

kun näistä tietyistä ongelmamaista jotka eivät suostu ottamaan henkilöä vastaan ellei hän itse tahdo tulla ne todellakin on mainittu täällä esimerkiksi afganistan somalimaa vietnam myös irak ja iran joissain tapauksissa

niin kun näistä maista tulleen henkilön turvapaikkaprosessi on käyty loppuun ja on todettu että henkilöllä ei ole perustetta oleskeluluvan saamiseen käytännössä hän voi tällä hetkellä itse päättää jääkö hän vai lähteekö hän ja hän saa sekä sen tilapäisen oleskeluluvan että myös vastaanottokeskuspalvelut ja sen lisäksi hän on parin vuoden kuluttua oikeutettu pysyvään lupaan ja esimerkiksi perheen yhdistämisiin

tämä asettaa myös eri maista tulevat turvapaikanhakijat keskenään eriarvoiseen asemaan eli toisten kohdalla tällä viranomaisten tutkinnalla on merkitystä toisten kohdalla sillä ei ole sitten mitään merkitystä vaan henkilö vain itse päättää jääkö hän vai lähteekö hän

täällä on myös puhuttu siitä että äkkipäätä ja jää kun henkilön kohdalla vastaanottokeskuspalvelujen ulkopuolelle jättäminen tai maassaolo ilman virallista statusta loukkaa näiden ihmisten perusoikeuksia ja muistutan tässä nyt siitä että meillä maassa laittomastikin oleskelevilla on esimerkiksi oikeus kiireelliseen terveydenhuoltoon perusopetukseen ja hätätoimeentuloon

itse ajattelen että tässä on todellakin ennen muuta kysymys siitä minkä arvon me annamme myös tälle viranomaistoiminnalle eli mikäli tätä epäkohtaa ei korjattaisi koko lupaprosessin läpikäyminen näiden henkilöiden kohdalla kaikki se vaiva ja työ ja resurssit joita siihen käytetään olisi aika lailla turhaa

maasta vapaehto ei aiemmin kun etyk eli että henkilö poistuu maasta pysyväisluonteisessa tarkoituksessa peruttuaan hakemuksensa tai oleskelulupahakemuksen tultua hylätyksi

ja mikäli sitten käy tämä eerolan mainitsema kuvitteellinen tapaus että henkilö lähtisi sitten uudestaan tämän uuden avustuksen saamisen toivossa täällä pykälässä vielä todetaan että vastaanottokeskus tai maahanmuuttovirasto voi periä takaisin myöntämänsä avustuksen tai korvauksen jos osoittautuu että se on maksettu virheellisin perustein tai perusteettomasti

eli itse kyllä lähden siitä että tässä on nimenomaan tarkoitus että henkilö saa kerran sen avustuksen jotta hän voi sitten pysyväisluontoisesti asettautua sinne omaan kotimaahansa ja se täytyy todeta vielä että tämä avustus on ollut huomattavan kustannustehokas sen takia että meillä näissä vastaanottokeskuksissa ja vastaanottopalvelujen piirissä oleskeleminen tulee kyllä huomattavasti kalliimmaksi kuin se että kertaluontoisesti maksetaan henkilölle matkakustannuksia ja pieni avustus että hän pääsee sitten elämänsä alkuun siellä kotimaassaan

ja nimenomaan syyria on sellainen maa mistä tulevat turvapaikanhakijat kyllä turvapaikan saavat

siellä on osia minne voidaan palauttaa ja sitten taas alueita minne ei palauteta

mielestäni tässä itse asiassa edustaja haapasen esittämä perustelu on juuri se syy siihen minkä takia meidän täytyy kehittää tätä oikeudenmukaista järjestelmää

eli ajattelen että suomen tulee panostaa juuri siihen humanitääriseen auttamiseen jossa ne henkilöt jotka tarvitsevat turvapaikkaa tai jotka otetaan kiintiöpakolaisina saavat avun

eli apua tarvitsevia tuetaan heille annetaan oleskeluluvat ja palvelut mutta sitten niihin joiden kohdalla todetaan että he eivät sitä tarvitse ei ikään kuin panosteta ei näitä vastaanottopalveluita eikä tilapäisiä oleskelulupia

arvoisa herra puhemies

tällä esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön uudelleen laadittu euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista eli niin sanottu vastaanottodirektiivi joka on osa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän säädöskokonaisuutta

voimassa olevat kansalliset säännökset ja vakiintunut vastaanottolain soveltamiskäytäntö vastaavat muutettua direktiiviä mutta lakia ehdotetaan täsmennettäväksi kolmen pykälän osalta

kyse on voimassa olevan lain soveltamiskäytännön nostamisesta lain tasolle mikä lisää lain läpinäkyvyyttä ja selkeyttää sen soveltamista

vastaanottodirektiivin säilöönottoa koskevat säännökset jotka edellyttävät muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön on valmisteltu erillisessä säilöönottoa koskevassa säädöshankkeessa josta annetaan hallituksen erillinen esitys ja josta kohta käydään keskustelua

syysistuntokaudella eduskunnalle annetaan vielä myös esitys ulkomaalaislain muuttamisesta jolla pannaan kansallisesti täytäntöön niin sanottu turvapaikkamenettelydirektiivi

vastaanottolain säännös koskee myös tilapäistä suojelua saavia ja ihmiskaupan uhreja ja pykälään lisättäisiin myös säännös siitä että haavoittuvasta asemasta johtuvat erityiset tarpeet otetaan huomioon koko kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn ja tilapäisen suojelun antamisen ajan sekä sen ajan jonka ihmiskaupan uhri saa auttamispalveluja

siinä ilman huoltajaa olevalle lapselle määrättävän edustajan kelpoisuutta koskevaa pykälää täydennettäisiin lisäämällä siihen säännös jonka mukaan edustajaksi ei voida määrätä henkilöä jolla on tai voisi olla eturistiriita lapsen kanssa

arvoisa herra puhemies

hallituskauden aikana olemme valmistelleet ja valtaosin jo toteuttaneetkin sarjan uudistuksia joilla ulkomaalaisten säilössäpitoon liittyviä ongelmia ratkottaisiin

asetimme tavoitteeksi että ulkomaalaisia ei enää kapasiteettipulan vuoksi otettaisi säilöön poliisin tiloihin ja tästä suomi on saanut kritiikkiä runsaasti eri tahoilta

kävin itse tutustumassa juuri valmistuneisiin pian käyttöön otettaviin joutsenon säilöyksikön tiloihin ja haluan erityisesti nyt edustaja haapaselle todeta olette ehkä käynyt siellä metsälän tiloissa että tässä ovat nyt kyllä aivan erilaiset tilat kyseessä

esimerkiksi näitä perheitä ja haavoittuvassa asemassa olevia ajatellen naisia ajatellen samoin kuin sitten näitä teini ikäisiä mahdollisia käännytettäviä ajatellen

he saavat siellä olla aivan omassa yksikössään eivätkä joudu seuraamaan sitten muiden säilössä olevien mahdollisia tilanteita

tämä uusi yksikkö on suunniteltu erityisesti perheiden ja alaikäisten tarpeita silmällä pitäen samoin siellä oleva henkilöstö ja henkilöstön koulutus

siellä joutsenon vastaanottokeskuksessahan on myös ihmiskaupan uhreja eli siellä on osaamista näitä haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä ajatellen

tämän vuoden alusta tulivat voimaan lakimuutokset joilla lisättiin vähemmistövaltuutetun ja kansalaisjärjestöjen oikeutta vierailla säilöissä ja tavata niiden asiakkaita

hallitusohjelmassa sovittiin säilöönoton vaihtoehtojen selvittämisestä

tuon selvityksen valmistuttua tiedämme puuttuuko keinovalikoimastamme toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja jotka muualla ovat osoittautuneet toimiviksi esimerkiksi niin sanottu pantavalvonta ja sen käytön mahdollisuudet

ulkomaalaislakiin esitettävistä muutoksista merkittävin on hallitusohjelman kirjauksen mukainen säännös jolla kiellettäisiin yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönotto

kaikkien alaikäisten kohdalla olivatpa he sitten perheen kanssa tai ilman perhettä säilössäpito poliisin tiloissa kiellettäisiin kokonaan

perheyhteyden säilyttämiseksi voi olla välttämätöntä ottaa vanhempansa mukana säilöön alaikäinen jonka oman tilanteen vuoksi säilöönottoedellytykset eivät täyttyisi